kuten edustaja jungner totesi voimassa oleva rahankeräyslaki edellyttää siis aina rahankeräysluvan hankkimista ennen kuin keräys voidaan aloittaa

hyvinvointi syntyy talouskasvun kautta

keräysluvan saaminen voi kestää pahimmillaan monta kuukautta mikä hidastaa ja vaikeuttaa yhdistysten rahankeräyksen toteuttamista

pankkien kautta saatava markkinaehtoinen rahoitus yksityisistä pääomasijoituksista puhumattakaan ovat usein kiven alla vaikka yritysidea olisi kuinka hyvä

lakialoitteessa esitetty menettelytapa eli siirtyminen lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn vaikuttaa järkeenkäyvältä ehdotukselta

tutkimus ja kehittämistoiminnasta ei pidä tinkiä vaikeinakaan aikoina sillä vahva t k toiminta on perusta korkealle osaamiselle ja innovaatioille

toisaalta nykyinenkään lupamenettely ei kokonaan poista väärinkäytösten mahdollisuutta

kehysbudjettiin ei sisälly siirtoa makeraan

makerasta maksetaan nuoren viljelijän aloitustukena myönnettävät avustukset ja investointiavustukset

sunnuntaiaukiolo on saanut kauppiaiden kritiikkiä

sunnuntaiaukiolo on ollut yli puolelle myymälöistä kannattamatonta

ministeri koskinen on asettanut kari ojalan johtaman työryhmän jonka työ kuuleman mukaan on valmistunut viime viikolla

se ei tuo parannusta tähän maatalouden rahoitusongelmaan vaan ainoa varsinainen ehdotus on että kun tähän saakka on siirretty varoja budjetista makeraan niin nyt niitä ilmeisesti aiotaan siirtää makerasta budjettiin

pienyrittäjän asema ei kauppakeskuksessa ole häävi

kaupan aukioloaikojen vapauttamisen yhteydessä lakiin otettiin säännös jonka mukaan kauppiasta ei saisi sopimuksilla tai muilla järjestelyillä velvoittaa pitämään vähittäiskauppaliikettä avoinna kaikkina viikonpäivinä

säännöksen tavoitteena oli antaa kauppakeskuksissa sijaitseville pienemmille yrityksille mahdollisuus pitää myymälä kiinni vähintään yhtenä päivänä viikossa

kauppakeskuksessa toimivalla pienyrittäjällä ei aina ole mahdollisuutta vapaasti päättää aukioloajoistaan lain sallimissa rajoissa sillä myymälöitä voidaan velvoittaa jokapäiväiseen aukioloon esimerkiksi vuokrasopimuksen ehdoissa ja kauppakeskussäännöissä

erikoiskaupan liiton ja suomen yrittäjien tekemän jäsenkyselyn mukaan kolmasosalla kauppakeskuksissa toimivista yrityksistä ei ollut mahdollisuutta vapaapäivään

käytännössä tämä tarkoittaa yrittäjän kannalta seitsenpäiväistä työviikkoa sillä työntekijän palkkaaminen ei korkeiden työvoimakustannusten vuoksi ole kannattavaa

arvoisa puhemies

pienyrittäjät tekevät sunnuntait lähes yksinomaan yksin koska palkkatyövoimaa ei taloudellisista syistä voi käyttää

kunnan jätehuoltovastuuseen ei ole tulossa suuria muutoksia

kunta voi edelleen järjestää vastuullaan olevan yhdyskuntajätteiden kuljetuksen myös siten että kiinteistön haltija sopii siitä suoraan jätteenkuljettajan esimerkiksi yksityisen yrityksen kanssa

olisi kauhistuttavaa jos alkaisi muodostua kunnallisia jätemonopoleja nimenomaan sen vuoksi että niissä varmaankaan kustannuksista ei sitten enää olisi paljoakaan väliä

tärkeä kilpailu toimialalla säilyy

kyllähän se niin nyt on että meidän eläkejärjestelmämme ja siihen kohdistuvien veroetujen painopiste on vahvasti pakollisissa työ ja yrittäjäeläkkeissä niin kuin tietysti pitääkin olla

erityyppisten säästämismuotojen tukihan on vuosikymmenien mittaan vahvasti laskenut meillä

yhdessä sosialidemokraattien kanssa päätettiin säilyttää vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotuki ja annettiin sitten vielä varsin pitkä siirtymäaika niin sanotuille vanhoille eläkevakuutussopimuksille

nyt on kysymys kyllä hiukan toisensuuntaisesta askeleesta mutta vain siinä mielessä että halutaan antaa pankkitalletuksille sijoitusrahasto osuuksille sijoituspalveluna tarjottavalle suoralle arvopaperisijoittamiselle ja henkivakuutukselle sama asema kuin vapaaehtoisella eläkevakuutuksella on

tämä neutraalia veropolitiikkaa merkitsevä esityshän on itse asiassa peräisin aikanaan toimineelta siva työryhmältä jota johti tunnettu sosialidemokraatti ansiokas ja hyvä sosialidemokraatti suomen pankin entinen johtokunnan jäsen matti louekoski

arvoisa puhemies

useampikin edustaja on jo tässä suuressa talousarviokeskustelussa kiinnittänyt huomiota lisääntyneisiin siltojen painorajoitusten aiheuttamiin ongelmiin

painorajoitukset ovat osin niin alhaisia että ne aiheuttavat jo suuria vaikeuksia ihan varsinaisille metsäkoneille saati sitten tukkirekoille

on huono keino panna nopeusrajoituksia ne voivat olla hätäratkaisu koska hitaalla ajolla silta kai kestää vähän enemmän mutta kuitenkin äkkiä olisi saatava rahaa lisää siltojen tärkeisiin peruskorjauksiin

arvoisa puhemies

kulttuuri kuuluu kaikille

kulttuuripalveluja ei saisi ajatella pelkkinä kunnalle aiheutuvina kuluerinä vaan kulttuuripalveluista voidaan päinvastoin kehittää kunnalle vetovoimatekijä

maksuttomat läheltä saatavat kirjastopalvelut ovat jokaisen kansalaisen perusoikeuksia

myös hallitusohjelmaan on kirjattu linjaus jonka mukaan kirjastojen roolia lähipalveluina ja kansalaisten oppimisen tietohuollon ja kulttuurin monipalvelujärjestelmänä vahvistetaan

suomessa kulttuuripalvelut tuotetaan pohjoismaisen hyvinvointimallin mukaisesti

kulttuurin rahoituksen kestävyydelle paineita luovat julkisen talouden kestävyysvajeen lisäksi rahapelien yksinoikeusjärjestelmän mahdollinen purkaminen

luovaa pääomaa ei ole osattu arvostaa vaikka uudet luovat innovaatiot ovat tärkeitä myös taloudellisen kehityksen kannalta

tulevaisuudessa elinkeinorakenteen yhtenä kehitystrendinä tulee olemaan luovan talouden kasvu

luoviin aloihin kuuluu muun muassa kulttuuri ja elämyspalveluiden toimialoja kuten muotoilu graafisen alan toiminta digitaalinen sisältötuotanto sekä kulttuurin ohjelmapalvelu ja tapahtumatuotanto

suomen kilpailukyky perustuu korkeaan koulutukseen osaamiseen ja uusiin innovaatioihin

kansainvälisesti huippuluokkaa oleva osaamisemme pohjautuu kulttuuriin joka tuottaa innovaatioita ja kannustaa ottamaan ennakkoluulottomasti käyttöön uusia teknologioita

on erinomainen asia että pitkään oikeastaan koko tämän vuosikymmenen valmisteltu verotiliuudistus on nyt täällä eduskunnassa tarkemmin sanoen kuitenkin vasta sen ensimmäinen vaihe joka sisältää oma aloitteiset verot

hallitukselle ansioperusteisen työttömyysturvan kehittäminen näyttää olevan tärkeämpää kuin yrittäjyyden edistäminen ja parhaan turvan työn lisääminen

myönteisenä kohtana on kuitenkin todettava energiavaltaisen teollisuuden energiaveroleikkuria koskeva ratkaisu jota aikaistettiin vuodella kuten keskustakin tuossa vaihtoehtoesityksessään jo alkusyksystä esitti

haluan kiinnittää tässä uudistuksessa huomiota erääseen yksityiskohtaan josta olen saanut huomattavan paljon yhteydenottoja tammikuun aikana tilitoimistoista ympäri suomea

nyt tässä esitetään tiettyä muutosta alkutuottajien kausiveroilmoituksen ajankohtaan ja myöskin veronmaksun ajankohtaan

olisi toivonut että hallitus olisi ottanut huomioon myös muut kuin osakeyhtiö tai osuuskuntamuodossa yritystoimintaa harjoittavat siis yksityiset liikkeen ja ammatinharjoittajat avointen ja kommandiittiyhtiöitten eli henkilöyhtiöitten osakkaat ja tietysti maatalouden ja metsätalouden harjoittajat

tällä hetkellähän alkutuottajat ovat jokseenkin sataprosenttisesti niin sanotussa vuosimenettelyssä eli kalenterivuosikohtaisessa ilmoitusmenettelyssä arvonlisäverotuksessa

nämä eivät hyödy osakeyhtiön tuloveroprosentin alentamisesta ja on kohtuutonta että nämä yrittäjäryhmät joutuvat pääomatuloveroprosentin korotuksen kautta maksamaan aikaisempaa enemmän veroa tässä tilanteessa jossa yrittäjyyttä pitäisi edistää

maaliskuuta kun sattuu helmikuun loppu viikonvaihdeajankohtaan

liikenteen verotus kiristyy ankarasti ja erityisen ankaraa on dieselöljyn valmisteveron korotus ja siinä kyllä on tultu tien päähän

tämä on näille tilitoimistoille jotka usein ovat pieniä usein jopa yhden henkilön tilitoimistoja aika hankalaa

ne ovat tärkeitä maaseudun yritysten palvelijoita jotka ehdottomasti siellä tarvitaan kun aika suurelta osin alkutuottajat niin kuin muutkin pienet yrittäjät edelleen teettävät veroilmoituksensa

tuohon pääomatulon verotukseen palaan sen verran että siinäkin käsitykseni mukaan on tultu nyt tien päähän

erityisen ankaraa on korkotulon verotus ja luovutusvoiton verotus suomessa

nytkin vuodenvaihteessa tilanne oli se että tuli voimaan sellaisia lakeja jotka säädettiin ihan viime vuoden lopulla

yhteismetsiä hallitus tietyllä tavalla ymmärsi kun piti yhteismetsien tuloveroprosentin kuitenkin alempana kuin pääomatuloveroprosentin mutta nyt sitten säätämällä tuon veroprosenttieron ja metsävähennyksen de minimis tueksi ensi vuoden loppuun asti tehtiin tietynlainen kompastuskivi erityisesti yhteismetsille

arvoisa puhemies

pitää sinänsä paikkansa että maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa on tietysti erikoistuttu näihin tiettyihin asiaryhmiin ja lautakunnan toiminta on tässä ajan mittaan parantunut

tällä nyt halutaan ankaroittaa ja tehostaa tämän järjestelmän toimintaa mutta se sopii erittäin huonosti ainakin alkutuottajien tilanteeseen

jos tämä tietynlainen erityisasiantuntemus nyt voidaan siirtää tuonne hämeenlinnan hallinto oikeuteen niin en minä tässä nyt mitään ongelmia niin kauheasti näkisi

ehkä olisi hyvä saada vähän tämmöisiä raikastavia aineksia tähän asioitten käsittelyyn ja saada ihan näitä yleisiä oikeusperiaatteitakin enemmän huomioon

minusta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan kytkentä maa ja metsätalousministeriöön välillä vaikutti ainakin näin maallikosta liiankin raskaalta

myös kansanopistojen toimintaan olisi toivonut parempaa kohtelua koska valtiovallan asettamat tavoitteet ovat kansanopistojen osalta selvässä ristiriidassa esitettyjen määrärahojen kanssa mutta palataan tähän sivistys ja tiedejaoston alueeseen myöhemmissä keskusteluissa enemmän

tämä asiahan on tietysti asian valmistelusta vastanneen ministeri kataisen hallinnonalaa

lainsäädäntö on turhan monimutkaista

ongelma on ehkä aika paljon tässä kummallisessa maatalouslainsäädännössä jota vetää

eläkkeet

oikeus

yleiskeskusteluun pääsee jo nyt eduskunta voisi vähän virtaviivaistaa ja lähteä ehkä enemmän sitten yleisten oikeusperiaatteitten pohjalta

olen täällä on ollut ja silloin edustaja arvoisa puhemies

valitettava esimerkki elintarviketurvallisuuden pettämisestä on kuluvalta viikolta

menettely ja tekniikka tietysti sallivat sen että ilmoitus voidaan edelleen alkutuottajien osalta poikkeuksellisesti jättää nykyiseen jättöaikaan mennessä eikä sitä tarvitse aikaistaatuu kahden tietoista tai seitsemänteen päivään kylähallinto asioista hyvin selviytyvä käsi

tällaisia tilanteita ei saa syntyä

meillä on tässä käsiteltävänä osuuskunnan ylijäämänjaon verotuksen muutos johon liittyen keskusta on jättänyt vastalauseen ja teen tämän vastalauseen mukaisen esityksen tässä ja myös sitten huomenna äänestyksessä keskusta tekee tämän vastalauseen mukaiset esitykset

keskustelu on päättynyt

voi myös hyväksytään ja osia merta valtimon r b maiti keskustelua varten kysellään päivi järistyksen yhdestoista asia voi myös erottaa tosilöytö

suomalaisen alkutuotannon tilanne on kuitenkin tukala